sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyy työelämä ja tasa arvovaliokunnan esittämään näkemykseen että ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevaa tilastointia tulee pikaisesti kehittää

itse olen sillä mielellä että tuo meidän mietintömme joka on kriittinen päätyy kuitenkin siihen että esitys voidaan hyväksyä sillä edellytyksellä että haluamme turvata sen että yliopistojen rahoitus ensi vuonna on sillä tasolla mikä on luvattu

kevätaurinko paistoi äskenkin kun ministeri kertoi meille mitä kaikkea tässä tavoitellaan mutta kuten tänä keväänä tulevat hyytävän kylmät ja viimaiset yöt ja eräpäivät paukkuvat ja tapahtuu kaikenlaista

kiitos arvoisa puhemies

te olette julistaneet kuntayhteistyön pannaan

jouluun on aikaa puolitoista viikkoa mikä tarkoittaa sitä että siinä eivät paljon vaihtoehtobudjetit auta kun mietitään onko varaa lapsille ostaa lahjoja

tämä on yksi elementti tuota rahoituspakettia

kun uskon ja tiedän että jo tämä keskustelu mikä nyt on käyty laittaa liikkeelle prosessin joka tuo pysyvän lainsäädännön tai tuo pysyvän rahoitusmallin niin me näillä eväillä ja tällä pohjalla kykenemme tämän eteenpäin viemään

tällä vaalikaudella on panostettu on tehty tulonsiirtoja nimenomaan niitten lapsiperheiden osalta jotka ovat kaikkein köyhimmässä kaikkein vaikeimmassa asemassa

arvoisa herra puhemies

sote muutoksen tavoitteet ovat ihan ennallaan

yksinhuoltajaperheet monilapsiset perheet

samoin pienimpien vanhempain isyys äitiyspäivärahojen nosto työmarkkinatuen tasolle on ollut selkeä päätös kohdentaa ne resurssit jotka meillä on käytettävissä kaikkein vähävaraisimpien ihmisten elämäntilanteeseen

valiokunta kiinnitti pitkäaikaisen laitoshoidon vähimmäiskäyttövaran korotuksen yhteydessä huomiota siihen että pitkäaikaisessa avohoidossa olevien käyttövara voi jäädä laitoshoidossa olevien käyttövaraa pienemmäksi

arvoisa herra puhemies

integraatio on edelleen tämän muutoksen ydin

tänään ollaan tilanteessa missä tuki tälle hallituksen ajamalle linjaukselle vastuukuntineen ja monine muine ongelmakysymyksineen on rapautumassa

integroidut palvelut miten tähän tavoitteeseen päästään siihen on olemassa erilaisia toimintatapoja ja tällä hetkellä ihan yhtä tärkeää kuin lainsäädännön valmistelun eteneminen on se että alueellinen valmistelu etenee

arvoisa herra puhemies

me olemme viimeisen viikon aikana kuulleet kahden hallituspuolueen johtavan sosiaalipoliitikon sanovan että tämä ei taida mennä eteenpäin ihan tällaisena kuin on kaavailtu

arvoisa puhemies

rintamaveteraaneilla jotka asuvat kotona ja joiden toimintakyky on heikentynyt on avun tarpeen ja erityiskustannusten perusteella oikeus eläkettä saavan hoitotukeen

yhdeksän

sikainfluenssa epidemia

niin hallituksen piirissä kuin viimeimmäksi edustaja virtasen suulla edustajienkin piirissä näyttää olevan tilanne että te ette ole lukeneet tätä meidän välikysymystämme

kysymys pitäisi esittää pääministerille

tuo rokottaminen oli tehtävä viivytyksettä tilanteessa jossa pandemia oli jo puhkeamassa tai puhjennut

nyt kysyn arvoisa peruspalveluministeri

keskustalaisille on täysin selvää se että meidän päivähoitomme pitää olla monimuotoista tilanteessa jossa perhe itse päättää mitä ollaan tekemässä

mutta sitten arvoisa puhemies

valiokunnan mietinnössä on vastalause joka tultaneen täällä käsittelyn kuluessa esittelemään

arvoisa herra puhemies

ja tässä kohdassa ydin on se että me haluamme vastauksen me haluamme sen vastauksen missä hallitus katkaisee huhuilta siivet mitä ollaan tekemässä pienten lasten kotihoidon tuelle tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

nyt ei mene ihan kahteen minuuttiin

arvoisa herra puhemies

yön hetkistä huolimatta muutama sana tavanomaista enemmän valiokunnan mietintöön liittyen nimittäin kyse on ensinnäkin lakiesityksestä jossa asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia ja sairausvakuutuslakia muutetaan

arvoisa tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

kiitos tästä työstä jonka olette valiokunnassanne tehneet ja siitä että olette saattaneet tämän aiheen eduskunnan täysistuntokeskustelun tasolle

miksi kiitän

valiokunta pitää tärkeänä että sikainfluenssaepidemian estämiseksi annetun pandemrix rokotteen aiheuttamien lääkevahinkokorvausten maksaminen täysimääräisinä kaikille lääkevahinkokorvauksen ehtojen mukaisiin korvauksiin oikeutetuille turvataan lailla

tämä valiokunnan mietintö kuvaa nykytilannetta minusta erinomaisella tavalla siinä missä mennään sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kanssa ja erityisen tärkeää ja hyvää on se että valiokunta on myös tässä mietinnössään linjannut lausumien kautta millä tavalla asioita pitäisi hoitaa

arvoisa herra puhemies

toisena tavoitteena on täsmentää asumisperusteista sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön sekä sairausvakuutuslain soveltamista ottaen huomioon kansalaisten lisääntyvä liikkuvuus

olen merkinnyt muu vastauspuheenvuoro seurojen edustajille juhlaa leijonien lahtela oli huomaamatta jonkun puheenvuoropyyntöjä edustajia pullien otto mikkonen jäi huhkia räsänen sitten menemme on puhujalistaan kyllästyi ja rehulla vastaiskuilla arvoisa herra puhemies

minä arvostan teitä ministeri huovinen

rokotuksesta aiheutuneet vahingot korvataan lähtökohtaisesti lääkevahinkovakuutuksesta koska terveyden ja hyvinvoinnin laitos rokotteen hankkijana on myös vakuutuksenottajana lääkevahinkovakuutuksessa

jälkimmäisen tavoitteen mukaiset ehdotukset perustuvat asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen niin sanotun solmu iv työryhmän loppuraporttiin

arvoisa herra puhemies

yhdistelmälupadirektiivin tarkoituksena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa kolmansista maista tulevien työntekijöiden maahanpääsyä koskevia menettelyjä sekä varmistaa laillisesti maassa olevien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu suhteessa oman maan kansalaisiin

itselläni on käsitys että tässä salissa ei ole enää montaakaan jolla olisi näistä väärä kuva tai sellainen kuva että rahaa olisi käytettävissä mielin määrin

mutta sitten on joitakin semmoisia megaluokan asioita joissa toivoisi että muisti toimisi ainakin niillä henkilöillä jotka ovat olleet aikanaan lakia säätämässä

uskallan sanoa että eduskunta muuten tuolloin uskoi että meillä on kansallinen pohja perusta jolle me rakennamme sitten jatkoa tietojärjestelmille

me olemme tilanteessa jossa ei voi kuin hämmästellä täältä oppositiosta tätä tilannetta

kolme vuotta sitten olemme päättäneet merkittävällä enemmistöllä tässä salissa siitä että kokonaisuudessaan meidän sairausvakuutuksemme rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle tavalla jossa on niin sairaanhoitomaksu kuin työtulovakuutuksen kautta oleva maksu ja näitten kokonaisuus oli silloin arvioitavanakin täällä

toisekseen

valiokunta toteaa että asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltaminen eri perustein maassa oleskeleviin ja maassa työskenteleviin samoin kuin ulkomailla tilapäisesti oleskeleviin oman maan kansalaisiin muodostaa hyvin vaikeaselkoisen lainsäädäntökokonaisuuden

vanhuspalvelulain ydin on että palvelu jota ihminen tarvitsee tehdään ihmisen näkökulmasta

tämän päivän uutinen maan päälehdessä kertoo että suurimman hallitusryhmän puheenjohtaja hallituspuolueen puheenjohtaja ainakin raaputtamalla irtisanoutuu ja viimeimmäksi oikeusministeri sanoo että nämä linjaukset ovat ongelmallisia

arvoisa herra puhemies

se on edelleen voimassa ja se tulee olemaan voimassa

kun te tulette tänne edustajat marjaana koskinen esa lahtela pitämään työväentalopuheita voi olla ihan hyvä että te psyykkaatte itse itseänne näihin tilanteisiin mutta kyllä tässä salissa kannattaisi muistaa se että me olemme kolme vuotta sitten päättäneet teidän nimenne näissä mietinnöissä alla mukana ollen sairausvakuutuksen kokonaisuudistuksesta josta tässä on kyse

sosiaaliturvan saantiedellytyksistä tässä käsittelyssämme olevassa laissa todetaan muun muassa että asumisperusteisten etuuksien saaminen edellyttää nykysääntelyn mukaan että henkilö asuu vakinaisesti suomessa

ja toinen asia

omaishoidon kehittämisohjelma on muuallakin kuin pölyttymässä hyllyssä

esityksessä ehdotetaan että kahden vuoden aikavaatimus poistetaan mutta työsopimus olisi edelleen yksi seikka joka otetaan huomioon kokonaisharkinnassa

minua on tässä keskustelussa jonkin verran häirinnyt se että täällä on aika moni edustaja oman puheenvuoronsa sisällön täyttänyt sillä että on etsitty syyllisiä

arvoisa herra puhemies

ykkösasia on ollut on ja sen tulee olla kahdeksankin vuoden päähän tulevaisuuteen tähdäten se miten me voimme turvata ihmisten tarvitsemat terveyspalvelut niin kunnissa kirkonkylissä kuin suurten kaupunkien kaupunginosissa

toisaalta työsopimus ei yksinään osoittaisi asumista suomessa

arvoisa herra puhemies

muutosehdotus ei liity yhdistelmälupadirektiiviin vaan se perustuu solmu iv työryhmän ehdotuksiin ja sillä pyritään lähentämään soveltamisalalain asumiskäsitettä kotikuntalain ja verotuksen asumiskäsitteeseen

kun valtion rahoitusosuus vahingonkorvauksista on merkittävä valiokunta katsoo että vahingonkorvausten käsittelyn ja maksatuksen siirtäminen valtiokonttoriin osaksi valtion vahingonkorvaustoimintaa olisi perusteltua

uudistaminen on välttämätöntä

keskustalla siihen on malli malli jonka voi ihan huoletta lähettää kuntiin lausunnolle ja kysyä onko se toteuttamiskelpoinen

kela toteuttamaan valtakunnallisesti keskitetty malli kela valmistelee

valiokunta huomauttaa kuitenkin että ehdotetussa laissa ei ole kyse korvausten rahoittamisesta valtion vahingonkorvausvastuun johdosta vaan lailla varmistetaan korvausvarojen riittävyys niin ettei maksussa olevia tai tulevia korvauksia leikattaisi

eun jäsenvaltiosta suomeen työskentelemään tuleva kuuluu suomen sosiaaliturvan piiriin vaikka hän ei asuisikaan vakinaisesti suomessa

jos täältä jotakin kaipasin niin nyt joudun seuraavat asiat ottamaan muistinvaraisesti

yhdistelmälupadirektiivin keskeisenä tavoitteena on varmistaa kaikille eun jäsenvaltioissa laillisesti oleskeleville ja työskenteleville kolmansien maiden kansalaisille yhdenvertainen kohtelu maan omien kansalaisten kanssa

valiokunta toteaa vielä että päätös rokotteen hankinnasta oli siis tehtävä viivytyksettä pandemian puhjettua jolloin ei mitään rokotetta vielä ollut valmiina

sosiaaliturvan osalta vaatimus tarkoittaa että kolmansista maista tulevia työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti niillä sosiaaliturvan aloilla jotka kuuluvat eun sosiaaliturvan koordinaatiota koskevan asetuksen soveltamisalaan

yhdistelmälupadirektiivin voimaan saattamisen johdosta esityksessä ehdotetaan että yhdistelmäluvalla maahan tulevia kolmansien maiden kansalaisia koskisivat samat työskentelyvaatimukset kuin jäsenmaiden kansalaisia

arvoisa herra puhemies

vahingonkärsijän asemaan tällä ei ole vaikutusta koska lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaisten korvausten määrä perustuu suomen vahingonkorvauslakiin

lisäksi edellytetään että työstä maksettava palkka on työehtosopimusten mukainen tai vähintään palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn palkan minimimäärä

arvoisa herra puhemies

neljä kuukautta ei kuitenkaan ole odotusaika vaan henkilö kuuluu sosiaaliturvan piiriin työskentelyn alusta lukien jos hänen työskentelynsä täyttää laissa säädetyt edellytykset vaikka hän ei suomessa asuisikaan

valiokunnan mietintö on yksimielinen ja ehdotamme että lakiehdotus jonka hallitus on tehnyt hyväksytään muuttamattomana

eli kun me rakensimme ja ajattelimme lakia säätäessämme että tulee yksi pohja johon sitten liitytään niin yritys oli tavoitteet asetettiin mutta se kenttä jossa ollaan on niin hajallaan että näillä eväillä se mitä tuolloin eduskunta tahtoi ei ole onnistunut

ihan ensimmäiseksi se asia jota valtiovarainministeri hehkutti omassa esittelypuheenvuorossaan liittyy sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan määrärahoihin ja sen lautakunnan toimintamenoihin

arvoisa herra puhemies

lakia sovelletaan työskentelyn alusta lukien henkilön kansalaisuudesta tai lähtömaasta riippumatta kaikkiin työntekijöihin jotka työskentelevät täällä vähintään neljän kuukauden ajan ja yrittäjiin jotka ovat harjoittaneet yritystoimintaa suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan

määrärahojen kohdentaminen mihin valiokunta on mietinnössään aivan oikein puuttunut

ne ovat kuitenkin selkeitä päätöksiä joita tällä vaalikaudella on tehty niitten ihmisten elämäntilanteen parantamiseksi joitten toimeentulo on se kaikkein pienin

silloin kun kansallisia rahoja on jaettu kyllä niitä olisi pitänyt kyetä jakamaan niin että niillä alueellisilla ja paikallisilla hankkeilla joihin valtion rahaa annetaan edesautetaan kokonaisuuden rakentamista

pääministeri omassa puheessaan totesi miten tämä hallitus tekee rakenteellisia uudistuksia vakuuttaakseen ja varmistaakseen talouden pohjan myös tulevaisuudessa

hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön yhdenvertainen kohtelu asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta niiden kolmansista maista tulleiden työntekijöiden osalta joiden ei katsota kuuluvan sosiaaliturvan piiriin jo asumisen perusteella

täällä on syytetty hankintalakia ja väitetty jopa lähes rikolliseksi toiminnaksi sitä mitä suomen alueella on tapahtunut

mutta kun hän esitteli asian tehden tästä jotakin aivan ihmeellistä niin häneltä unohtui tai ajanpuutteen vuoksi jäi sanomatta se lause että kysehän olisi tilanteesta jossa tänä päivänä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa työtä tekevät käsittelijät joutuisivat toisiin tehtäviin määrärahan puutteen vuoksi

ja se ainoa esimerkki rakenteellisista uudistuksista on kuntarakenneuudistus

arvoisa pääministeri kysykää avustajiltanne mikä on se mittakaava joka tätä kautta ollaan saamassa talouden vakauttamiseen

lisäksi esityksellä toimeenpannaan direktiivi niiden suomessa vähintään kuusi kuukautta työskennelleiden osalta jotka ovat jääneet työttömiksi ja rekisteröityneet työnhakijoiksi

sillä että me lakkautamme sata pienintä kuntaa ei ole mitään merkitystä sen kanssa mitä meidän taloudellemme pitkällä aikavälillä tapahtuu

vähintään yhtä olennaista on se että se kehitys joka tuolla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan asioitten käsittelyjen aikatauluissa käsittelyjen pituuksissa on ollut pysähtyisi ja jokseenkin varmuudella se kehitys joka on ollut myönteiseen suuntaan viimeisen kolmen vuoden aikana kääntyisi kielteiseksi